se pitää metsätalouden pääomatulon pääomatulojen verotuksen kokonaisuudessa

en tässä enää kovin paljon lähde ruotimaan niitä hyviä kohtia jotka valtiovarainvaliokunta on pitänyt muuttamattomina tässä mietinnössään niitä jo hallituksen esityksessä erittäin hyvin arvioituja ja harkittuja kohtia

on tärkeää että tässä taloustilanteessa ei päästetä tuloverotusta kiristymään ja nimenomaan puhun nyt tästä valtion ansiotulon tuloverotuksesta joka on suoraan meidän vastuullamme

siinä pidetään huolta että kenenkään verotus ei kiristy myös edelleen jatkunut ansiotason nousu huomioon ottaen ja pienituloisten verotusta kevennetään suhteellisesti hiukan enemmän kuin muiden

tämä johtuu siitä että monien hallitusten ajan on jo pidetty huolta siitä että pienituloisten verotus ei kiristy vaan sitä on jopa ylisuhteellisesti kevennetty

tässä pidetään huolta myöskin siitä että eläketulon verotus ei kiristy ja tärkeitä ovat nimenomaan tämä työtulovähennyksen korotus ja sitten kunnallisverotuksen perusvähennyksen korotus

kallis täällä tyylikkääseen tapaansa totesi niin vasemmistoliitto ei ollut pitkään hallitusvastuussa ollessaan tästä asiasta kiinnostunut

kannatan valtiovarainvaliokunnan verojaoston jäsenenä tätä verojaoston perinteistä yhteistä lakialoitetta vaikka tällä kertaa tämän aloitteen on päässyt allekirjoittamaan vain eri poliittisten ryhmien kaikkein terävin kärki

annetaan yrittäjille niin elinkeinonharjoittajille kuin maatalouden harjoittajillekin mahdollisuus valita koko yritystulonsa verotettavaksi ansiotulona

merkittävää on myös se että alueen luovuttaminen valtiolle tai valtion liikelaitokselle luonnonsuojelualueeksi myymällä tehdään verosta vapaaksi

täällä on ansiokkaasti käyty se sama keskustelu mikä on jo vuosia tässä yhteydessä käyty

tällä edistetään luonnonsuojelua

sitten menen näihin parannuksiin joita vielä valtiovarainvaliokunnassa ja verojaostossa tehtiin niihin kohtiin jotka eivät olleet aivan täydellisiä tässä hallituksen esityksessä

totta kai olisi hyvä jos tähän löydettäisiin joku sujuvampi ratkaisu suoran tuen kautta ja edustaja karimäki käsitteli tätä asiaa ihan sillä tavalla kuin tulee käsitelläkin

kalastuslain kokonaisuudistuksen päätavoitteena kerrotaan olevan kalakantojen kestävän tason turvaaminen suomessa

sitten päästiin hallituspuolueitten kesken yksimielisyyteen tästä että yrittäjien matkakustannukset selvitetään kokonaisvaltaisesti

tämmöistähän ei ole tosiasiassa koskaan tapahtunut ja jos katsotaan esimerkiksi tilapäisten työmatkojen kohtelua toisaalta palkansaajien verotuksessa ja toisaalta sitten yrittäjien verotuksessa niin siellähän on huikea ero

kun pääministeri alexander stubb ilmoitti tässä salissa viime lokakuun alussa hallituksen energiapoliittisen selonteon yhteydessä että hallitus tekee toimia tai on päättänyt jopa toimista uusiutuvan energian hyväksi syntyi vahva toivon kajo

lakiesityksessä on kuitenkin useita ongelmia joista suurimpina kannattaa mainita kalastusoikeuksista päättämisen siirto kalatalousalueilta ely keskuksiin sekä kotitarvekalastuksen tilanne

kannatan tätä edustaja anneli kiljusen eduskunnan keliakiaryhmän puheenjohtajana tekemää lakialoitetta

tuloverolaissa on säädetty että palkansaajan tilapäisestä työmatkastaan saamat kilometrikorvaukset ja päivärahat ovat verovapaita

ajateltiin jopa että hallitus ehkä panee paremmaksi kuin asiat olivat ennen pääministeri jyrki kataisen hallitusta

itselläni ei ole lähipiirissä keliakiaa sairastavia mutta vähän kauempaa olen asiaa seurannut ja kysymyksessä on hyvin hankala asia

mutta yrittäjän kohdalla tilanne on se että hänhän saa vähentää tuloverosta tehtävänä vähennyksenä nämä kilometrikustannukset ja päivärahan ja näin ollen hän saa kun se tehdään tulosta tehtävänä vähennyksenä ainoastaan veroprosenttinsa mukaisen matkakorvauksen tai päivärahan eli olennaisesti pienemmän kuin palkansaaja

tämmöinen indeksisidonnaisuus on nimenomaan vammaisetuuksissa hyvin paikallaan koska helpostihan tämmöiset korotukset sitten unohtuvat niin kuin tässä on tapahtunut kymmenen vuoden ajan

lisäksi kalastusasiat ollaan keskittämässä kolmeen ely keskukseen jolloin päätökset tehdään joissakin tapauksissa vieläkin kauempana kalastusalueista

arvoisa puhemies

hallitusta täytyy joskus voida kiittääkin

oli erittäin hyvä että tässä lisätalousarviossa esitetään keskustan syksyllä voimakkaasti esiintuomalla tavalla lisäystä oppilaitosten perustamiskustannusten valtionosuuksiin ja avustuksiin

tasapuolisuushan tässä on toteutettavissa sillä tavalla että tämä muutetaankin verosta tehtäväksi vähennykseksi

pyytäisin oikeastaan että edustaja kiljunen valottaisi tätä laskelmaa ja sitä onko myöskin keliakialiiton ajatusten mukainen tämä korotustarve mikä tässä nyt esitetään

arvoisa puhemies

mutta tähän asiaan ehkä liittyvä problematiikka tulee nyt sitten valtiovarainministeriön vero osaston selvitettäväksi tähän mietintöön liitetyn lausuman pohjalta

päätöksenteon siirtäminen kalatalousalueilta ely keskuksiin ei tue paikallisen väestön sitoutumista kalakantojen hoitoon

en suinkaan esittänyt perintö ja lahjaveron poistamista vaan sen lieventämistä valtiovarainministeriön verotuksen asiantuntijatyöryhmän ekonomistityöryhmän aika tuoreen esityksen mukaisesti

oli tärkeä myöskin tämä sivistys ja tiedejaoston ja valiokunnan tekemä tarkennus jonka mukaan näitä varoja voidaan käyttää paitsi näitten homekoulujen korjauksiin myöskin uudisrakentamiseen

samalla sitten

kotitarvekalastus on lakiesityksessä sisällytetty osaksi vapaa ajankalastusta rinnan virkistyskalastuksen kanssa

asunnon ja varsinais

totta kai voidaan sanoa että perintö tai lahja on veroteoreettisesti tuloa mutta tätä ajatusta on aika vaikea soveltaa silloin kun on kysymys yrityksen maatilan tai metsätilan jatkamisesta

metsäteollisuus on päässyt ohjaamaan hallituksen linjan ja energia alan toimijoilla ei juuri ole ollut sanan sijaa kun tätä ratkaisua on tehty

sitten haluaisin korjata sen ettei keskusta olisi osakeyhtiömuotoisten yrittäjien takana ihan yhtä lailla kuin kaikkien muittenkin yrittäjien takana

kotitarvekalastus rajoitettaisiin kahdeksan verkon käyttöön

esitetyn säännöksen mukaan turvetuotanto on sijoitettava niin että siitä ei aiheudu toiminnan sijoituspaikalla valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävän luonnonarvon turmeltumista

koska vähäisessä määrin ja satunnaisesti suoraan kuluttajille myytävän kalan myyntiä on vaikeaa valvoa voi saaliin ensimyynnin sallimisesta olla merkittävää taloudellista haittaa ammattikalastajille

selvää on että tuen kohdentaminen tällä tavalla merkitsee väkisinkin ensinnäkin uutta seurantaa ja raportointia

lain perusteluissa todetaan että merkittävä luonnonarvo tarkoittaisi käytännössä useamman kuin yhden uhanalaisen lajin tai luontotyypin esiintymis tä turvetuotantoon suunnitellulla sijoittamispaikalla

metsäteollisuus on esittänyt vääristellyn väitteen jonka mukaan suomen metsissä ei riittäisi puuta niin jalostukseen kuin energiantuotantoonkin

eli hallitus suosii suuria omistajayrittäjiä ja kiristää pienten yrittäjien osinkoverotusta

en voi kannattaa uudeksi kalastuslaiksi tätä esitystä jossa ei kunnioiteta kalavesistä huolehtivien vesialueiden omistajien päätösvaltaa

tämä on omiaan vaarantamaan lupakäytännön ennustettavuuden

mutta mehän tiedämme että suomen metsissä puuta riittää ja puun kasvu on jopa kiihtynyt viime aikoina siellä on moniaitten vuosien hakkuusäästöjä

osinkoverotus kiristyy pienillä

vuosittain metsiin on jäänyt käyttämättä puuta useita kymmeniä miljoonia kuutiometrejä ja puuta kyllä riittää näillä näkymin kaikkiin tarpeisiin

olen tämän pitkäksi venyneen verouudistusprosessin aikana käsitellyt tässä salissa useimpia keskeisiä kysymyksiä uudistukseen liittyen

luonnonarvopykälän sisällyttäminen lakiin tekisi lupamenettelystä entistä raskaamman ja olisi lain tavoitteiden vastainen sillä ympäristönsuojelulain uudistuksen tarkoituksena kerrotaan olevan lupa ja valvontajärjestelmän keventäminen

suurempi huoli on siitä että metsissä ei tehdä riittävästi metsänhoidollisia hakkuita ja energiapuu jää metsiin mätänemään

voidaan katsoa että tämä hallintovaliokunnan puheenjohtajan edustaja pirkko mattilan aloite näistä hätätekstiviesteistä tulee sikäli kreivin aikaan että nyt on tämä kehittämistyö parhaillaan käynnissä

edustaja wallin tekee täällä suhteellisen harvoin kalastusta koskevia lakialoitteita mutta silloin kun hän niitä tekee ne ovat mielestäni sitäkin laadukkaampia

sasi otti täällä esille tämän miten sitten osakeyhtiön osakkeenomistaja nämä vastaavat menot vähentää

metsäteollisuus on todellisuudessa huolissaan siitä että se joutuisi mahdollisesti ajan mittaan pitkällä tähtäyksellä maksamaan kuitupuusta hiukan enemmän kun se on tottunut sen jo neljännesvuosisadan ajan saamaan suurin piirtein kiinteään samaan nimellishintaan

valtiovarainministeriön vero osastolla näyttää olevan jollei suoranaisia kaunoja niin ainakin melkoisia traumoja osuuskuntien suhteen

itse kiinnitin tähän edustaja mattilan talousarvioaloitteeseen huomiota siksi että olen ollut pitkään kuurojen palvelusäätiön toiminnassa mukana ja tämä asia on siinä mielessä minulle läheinen

täällä on puhuttu kovasti minullakin on lähes vesi silmissä köyhän mahdollisuudesta kalastaa ja puhuttu tästä että tämä merkitsisi tiettyä maksun korotusta

siinä varmaan riittää pähkinää purtavaksi tuolla vero osastolla mutta henkilökohtaisesti en koe siinä mitään rajoittamisen tarvetta vaan minun mielestäni ne voi sitten vähentää veronalaisesta osinkotulosta tai osuuspääoman korosta tai sitten ansiotulosta mistä hallituksen esitys lähti

minä ajattelen sitä lähinnä niin että olisi hyvä jos olisi kalaa jota voisi kalastaa se köyhäkin

ilmeisesti tämän vuoksi hallitukselta meni ainakin tässä vaiheessa sisu kaulaan ja se päätti luopua salakähmäisesti valmistellusta osuuskunnan jäsenen veronkiristyksestä

lisäksi turvetuotantohankkeita koskevat lupapäätökset ovat hyvin yleisesti valitusten kohteina

tämä hakkeella tuotetun sähkön tukiperusteiden muutos siis aiheuttaa siellä käytännön tasolla tukibyrokratiaa

hallitus ilmoittaa kuitenkin tässä esityksessään että osuuskunnan jäsenten verotusta koskevista muutoksista on tarkoitus antaa erillinen hallituksen esitys

vielä uskallan puuttua tähän puoliso ja perheverotusta koskevaan keskusteluun

arvoisa puhemies

vaikka edustajat sarkomaa ja paasio ovatkin salissa joudun ehkä melkoisen hyökkäyksen kohteeksi tässä aion kuitenkin sanoa muutaman totuuden sanan pääministeri vanhasen esityksen puolesta

toinen byrokratia on sitten tämä eun komission äärimmäisen vitkasteleva hyväksymisbyrokratia jossa voi mennä aikaa ihan kuinka paljon tahansa

valtiovarainvaliokunnan verojaostossa valtiovarainministeriön asiantuntija ilmoitti että osuuskunnan jäsenen veromuutoksen valmistelua jatketaan välittömästi

hänellä on aika laajentava tulkinta tästä jokamiehenoikeudesta

siinä on varmaan paljon hiomista siinä asiassa mutta tarkoitus ei varmasti ole se että naiset jäisivät kotirouviksi ei missään tapauksessa

näyttää siis olevan uhka että vain ensi vuosi saataisiin elää nykyisessä aivan mielekkäästi järjestetyssä osuuskunnan jäsenen verotuksessa

osuuskuntiin liittyy merkittävä yrittäjäriski aivan yhtä lailla kuin muihinkin yrityksiin toisin kuin valtiovarainministeriön toistaiseksi hylätyssä esitysluonnoksessa arvioitiin

se on kansantalouden kannalta täysin välttämätöntä ja pääministeri vanhanen on kyllä kansantalouden edusta huolehtiva mies joten hän ei varmastikaan ajattele niin että naiset jäisivät kotiin kotirouviksi että sen takia oltaisiin muuttamassa verolainsäädäntöä eikä tätä tule missään tapauksessa tapahtumaan

arvoisa puhemies

kyllä tämä hallituksen tuloverolakiesitys on tässä tilanteessa hyvin tasapainoinen ja ottaa huomioon talous ja kysyntätilanteen

ympäristönsuojelulaki on luonteeltaan pilaantumisen estämislaki jonka tarkoituksena on suojella ympäristöä luontoa ja ihmisiä haitallisilta päästöiltä jolloin korvausvelvollisuutta maanomistajalle tai toiminnanharjoittajalle toiminnan kieltämisestä tai rajoittamisesta ei synny

mutta on paljon semmoisia tilanteita joissa olosuhteet vaan yksinkertaisesti ovat sellaiset että vain toinen pystyy ansaitsemaan ja toinen ei

nuorimmat meistä eivät enää muistakaan tiettyjä osuuskuntia jotka menivät konkurssiin tai saivat muuten surullisen lopun

täytyy toivoa että eduskunta olisi yksimielinen ja tekisi tähän järkevät muutokset ja että näin turpeen energiavero alenisi ennen kataisen hallituksen aikaa olleelle tasolle ja samoin sitten metsähakkeella tuotetun sähkön tuotantotuki nousisi sille tasolle jolla se oli ennen kataisen hallitusta ilman mitään tällaisia heikentäviä perustemuutoksia

itse keskityn metsä ja vesivaroihin

näistä kannattaa mainita eka yhtymä rakennuskunta haka ja keskinäinen vakuutusyhtiö kansa miksei myös viljelijöiden keskusosuusliike hankkija ja myöhempiäkin esimerkkejä löytyy kuten esimerkiksi mikkeliläinen osuusteurastamo karjaportti

muistan ed

soiden suojelun laajentaminen ympäristönsuojelulain muutoksella ei ole tarpeen sillä nykyinen lupamenettely turvaa soiden luonnonarvot

osuuskunnan ja sen jäsenten verotukseen kannattaa suhtautua aivan niin kuin minkä tahansa yrityksen verotukseen

tilanne on vaan niin että on aivan erilainen verotuksen lopputulos jos tuloverotetaan yhdellä tai jos se jaetaan kahtia ja pannaan sitten asteikoille

on tärkeää että tämä luovutustappioitten vähennysoikeus laajenee

meidän tulee oppia hyödyntämään entistä paremmin ja kestävämmin uusiutuvia luonnonvarojamme sillä kuten selonteossakin todetaan tulevaisuudessa tuottavasta maasta ja vedestä muodostuu niukkuustekijöitä

turvetuotannon sijoittamista ohjataan myös maakuntakaavoituksella

meillä on sen verran kova progressio tässä maassa tuloverotuksessa

valtiohan on ollut erittäin halukas osallistumaan voitonjakoon verottamalla luovutusvoittoja mutta tappioitten riskin kantamiseen on hyvin haluttomasti osallistuttu

valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti turpeenottoalueiksi varataan jo ojitettuja tai muuten luonnontilaltaan merkittävästi muuttuneita soita ja käytöstä poistettuja suopeltoja